vastuullisen hallituksen kansanedustajat tunnustavat tosiasiat että kaikki ei ole parhaalla mahdollisella tavalla ja on esitettävä myös rakentavaa kritiikkiä

mutta kuitenkin suuri linja on se että pitää toimia niin mikä tässä tilanteessa on mahdollista oikeudenmukaisuuden eetos samalla säilyttäen

arvoisa herra puhemies

voidaan kysyä opposition edustajilta minkä muiden hallinnonalojen budjetit ovat kasvaneet tällä vuosituhannella niin voimakkaasti kuin yliopistobudjetti

toki leikkaukset ovat valitettavia mutta jotakin on myös rakenteellisesti sellaista mitä kohtaan voidaan esittää kritiikkiä

että kyllä tässä jotakin tällaista on ja kun ottaa vielä huomioon että tällaiset kanslistit konekirjoittajat ovat poistuneet niin erilaisia suunnittelijoita ja kehittäjiä on liiaksi

mutta herra puhemies hallitukselta ja oppositiolta täytyy löytyä yhteinen sivistystä puoltava henki

yhtäältä oikeutetusti jaettiin kiitosta varsinkin perustyön tehneelle aiemmalle opetusministerille lakiehdotuksista jotka ovat realistisia arjen keskeltä nousevia jalat maassa olevia ja epäkohtiin puuttuvia

se tuntui jo välillä siltä että jos rinnastettaisiin tuonne palokuntalaisten maailmaan niin toimisiko palokunta siten että jos palokunta hälytetään tulipalopaikalle niin palokunta ryhtyy siellä miettimään miten tulipalo on syntynyt ja miettimään palon alkusyitä

palokunta menee sammuttamaan palon ja syiden selvittämisen vuoro on toisilla ja toisaalla

mutta joka tapauksessa tästä kontrastista varmasti löydämme ytimen

lapsista ja nuorista on välitettävä ja me kaikki olemme kouluasioitten asiantuntijoita

tänään tämän päivän keskustelun kuluessa moneen kertaan on lausuttu sanat pisara rata tampereen raitiotie länsimetro mutta silloin ei ole puhuttu investoinneista itä ja pohjois suomeen

enemmän tai vähemmän jokainen aikuinen suomalainen on asiantuntija sen vuoksi että hyvässä tai pahassa kouluvuodet ovat jättäneet lähtemättömät jäljet

tässä yhteydessä meidän on hyvä miettiä mitä meidän aikamme lapset ja nuoret ovat menettäneet sellaista mitä meillä on ollut heidän iässään

on välttämätöntä kenties että pääkaupunkiseutua kehitetään mutta sitä ei saa tehdä muun maan kustannuksella imemällä elämän edellytyksiä laajasta maastamme harvaan asusta maastamme

vaikka elämä ulkonaisesti taloudellisesti oli niukempaa ja koulumaailmassa resurssit olivat vähäisempiä niin kuitenkin meillä oli jotakin sellaista hyvää kestävää jota tämän päivän lapsilla ja nuorilla ei ole

on äärimmäisen tärkeää että ihmisille mahdollistetaan elämän edellytykset asuinpaikasta riippumatta

yhtäältä tunnustetaan tietysti oppositiossakin vastuullisessa oppositiossa että eletään taloudellisesti tiukkoja aikoja

oli yhteisö lähellä uskallettiin puuttua toisiin välitettiin asetettiin rajoja

nyt ihmiset elävät valitettavasti poteroissaan

ja kyllä meidän todellakin on pyrittävä löytämään tätä yhteisöllisyyttä sen arkiset muodot elää yhteisöllisyyttä todeksi löytämään yhteisöllisyyden elämäntapa uudelleen toimivasti arkisesti aidosti

tunnustetaan se tosiasia että homekoulut ja muut homerakennukset ovat tikittävä aikapommi

jos näitä tällaisia asioita niihin reagointia lykätään vuodesta toiseen kenties seuraavalle vuosikymmenelle kustannukset tulevat olemaan paitsi taloudellisesti myös inhimillisellä tasolla suorastaan hirvittävät

nämä esitykset tukevat niitä kansainvälisesti arvostettuja asioita joista suomalaista koulujärjestelmää arvostetaan

on pakko sanoa että stubbin hallituksen hallitusohjelma on varsin paradoksaalinen

tämä vahvistaa niitä ja yhtä lailla nämä pohjautuu niille hyville ja todeksi eletyille arvoille

se on samanaikaisesti paniikinomainen ja mielistelevä paniikinomainen ja mielistelevä ja sillä yritetään pyristellä vaaleihin asti

tältä pohjalta voimmekin olla rohkeita vaikka monia vaikeuksia ja haasteita tämän päivän koulumaailmassa on ja koulutyö on vaativaa niin koululaisille kuin kaikille kouluyhteisössä työskenteleville että kyllä meillä vastaisuudessakin kasvaa lapsia ja nuoria jotka ovat tasapainoisia osaavat suhtautua kanssaihmisiin asiallisesti suhtautuvat luontoon kunnioittavasti elävät ihmisinä ihmisten keskellä ihmisiksi

kasvupaketissa punaisena lankana on kaikille kaikkea linja joka lopulta osoittautuu hyvin köykäiseksi ollen lopulta ei kenellekään mitään linja

arvoisa herra puhemies

vanhuspalveluun ja turvaan liittyviä esityksiä on tehtailtu varmaan kymmenisen vuotta

kuntauudistus on tämän vaalikauden todennäköisesti mittavin hanke

tätä kompensoimaan kaavailtu lapsiperheiden verovähennysjärjestelmä on paitsi kosmetiikkaa toisaalta myös vain verohallinnon virkailijoita työllistävää toimintaa

olemmeko kulttuurisesti vajonneet jo niin alas että meidän täytyy säätää laki jotta isämme ja äitimme saavat inhimillisen vanhuudenturvan

täytyy rehellisesti sanoa näin ensimmäisen kauden kansanedustajana niin kuin edellinen puhujakin viittasi kuinka paljon meidän aikamme täällä eduskunnassa kuluneen vuoden aikana onkaan mennyt kreikan ja yleensä euromaiden kysymysten kanssa

jälleen uusi laki joka viittaa enemmän tai vähemmän jo aiemmin säädettyihin sosiaaliturvaan liittyviin lakeihin joita on jo ihan tarpeeksi muutenkin

se miten oikeudenmukaisesti tämä verovähennysjärjestelmä kohdistuu on todellakin hämärän peitossa

on valitettavaa että erityisesti kokoomuksen kansanedustajat loistavat nyt poissaolollaan

me perussuomalaiset katsomme asiaa oppositiosta käsin

ainoastaan näkyy ryhdikäs ja arvostamani edustaja lehti täällä mutta suurimman hallituspuolueen ja ylipäätänsä suurimman eduskuntapuolueen edustajia toivoisin tämän mittavan hankkeen äärellä olevan enemmän paikalla

sen havaittiin olevan heti horjuvalla pohjalla

asiaan pitkään vihkiytynyt tutkija timo karjalainen tunnisti siitä useita kipupisteitä kuten oikeudenmukaisuuden rationaalisuuden ja vanhuksen sekä hänen omaistensa ristiriidan yhteiskunnan velvollisuuksiin ja oikeuksiin nähden

perussuomalaisten paikka olisi ollut ilman muuta hallituksessa mutta se prosessi jota en lähde tässä enää kertaamaan vei puolueemme oppositioon

perusterveydenhuollon ongelmat paikoin heikosti toimiva kansalaisdemokratia sekä tiettyjen palveluiden laadun ja saatavuuden kirjavuus tekevät kuntauudistuksen välttämättömäksi

on tarvittaessa oltava rohkeutta myös hylätä koko laki mikäli sen oikeudenmukaisuus häilyy ja sen aiheuttamat kustannukset saatavaan hyötyyn nähden käyvät kohtuuttoman kalliiksi

kuntauudistuksen onnistumisen edellytyksenä on kuitenkin huolellinen pohjatyö ja laaja alainen valmistautuminen pakottomassa ilmapiirissä

jatkuvasti esimerkiksi varjobudjetissamme olleista asioista on hallitus ottanut onkeensa

yhtä lailla esimerkiksi tämä windfall verosta perääntyminen

viime aikojen järkyttävien tapahtumien äärellä kun niihin järkyttäviin tapahtumiin ei ole yhtä tai kahta selittävää tekijää ja kun ne kysymykset niin järkyttävät on ihminen enemmän vaiti kuin puhuva pää helppojen vastausten kanssa

mutta vouhkaaminen huoltosuhteesta matemaattisesta lukuarvosta on saanut keskusteluissa aivan liikaa painoarvoa

joka tapauksessa hyvin usein kun puhumme näistä ajankohtaisista moninaisista järkyttävistä tapahtumista peräänkuulutamme yhteisöllisyyttä sitä yhteisöllisyyttä joka on monella tapaa murentunut ohentunut ja jonka uusia muotoja ei luontevalla tavalla ole löydetty

päinvastoin valtaosa jo nyt eläkkeelle siirtyvistä on tervettä elämänhaluista ja omillaan toimeentulevaa väkeä niin kuin näissä seuroissa monessa puheenvuorossa on jo todistettu

arvoisa herra puhemies

on hyvä että yli vaalikauden ulottuvia selontekoja tehdään tämänkaltaisissa pitkäaikaisissa omaisuutemme hoitoa ja kehittämistä koskevissa asioissa

laajamittainen terveyspalveluiden tarve ja käyttö rajoittuu pääsääntöisesti lyhyeen vaiheeseen maallisen vaelluksen loppusuoralla

erittäin hyvä on että selonteko ottaa huomioon maankäytön asumisen ja ympäristökysymykset mutta tässä laaja alaisessa työssä kovin paljon esiintyvät sanat huomioidaan kehitetään huolehditaan ja varmistetaan erityisesti suunnittelu ja arviointimenetelmiä

en usko että kuntarakenneuudistus vaikka kaikki kunnat suomesta teurastettaisiin selittäisi yhteisöllisyyden murenemista mutta joka tapauksessa tässä palapelissä kuntien määrän karsiminenkin ja sitä kautta erityisesti reuna alueilta tapahtuva palveluiden heikkeneminen ja sitä kautta väistämättömästi tapahtuva yhteisöllisyyden mureneminen on osa tätä kehitystä joka heikentää yhteisöllisyyttä ja jolla voi olla hyvin pitkävaikutteiset ja traagiset seurauksensa

kummallista on myös se että samanaikaisesti on käynnissä muitakin selvitystöitä liittyen rautateihin kaivostoimintaan merenkulkuun ja tulevaisuuden polttoaineisiin

meillä on vielä aikaa ratkaista tämäkin ongelma sillä nykymenolla tosiongelmat alkavat vasta kymmenen vuoden kuluttua

kirjoitettu laki ja mahdolliset siihen liittyvät asetukset eivät muutu auttaviksi käsiksi

on otettava käyttöön myös vanhoja käytäntöjä modernilla tavalla

miksi tällä tärkeällä kansallisella asialla on tällainen hoppu kun rahoitusta ei ole nykyisellä vaalikaudella kuin muutaman hankkeen selvitystyön aloittamiseen

kotihoito ja hoiva on saatettava kunniaan

se ei tapahdu käskemällä ja hoitopaikkoja sulkemalla eikä kuntia yhteen liittämällä eikä varmasti palveluja keskittämällä ja ulkoistamalla

olennaista tässä kuntauudistuksen äärellä on kysyä selväsanaisesti kuntalaisilta ja heidän tahtoaan kunnioittaen tehdä siitä johtopäätökset mitä kuntalaiset odottavat kunnallisilta palveluilta koulutukselta hallinnolta sekä mitä he ovat valmiita niistä maksamaan

selonteon vähäsisältöinen luonnos oli nopealla lausuntokierroksella ely keskuksissa jolloin annetut lausunnot eivät välttämättä vastaa varsinaiseen selontekoon

vai oliko lausuntokierros vain hyvän hallinnon muodollisuus eli lausuntoja ei ole tarkoitus ottaakaan huomioon ehkä ei edes lukea

tätä välinettä on mahdollista tehostaa veropolitiikalla ihan oikealla kotitalousvähennyksellä sekä ikääntymisen huomioon ottavalla yhdyskunta ja asuntopolitiikalla

arvoisa herra puhemies

kuten jo niin monta kertaa tänään tässä salissa on sanottu asetelmat ovat synkät kirkastuvaa ei taivaanrannalla ole näköpiirissä ja jotenkin tästä olisi päästävä eteenpäin

haluan tuoda vielä yhden näkökulman todistaakseni miten kaikki vaikuttaa kaikkeen

pelkään että kokoomuksen johdolla halutaan avata kuntauudistuksen myötä tie yhä kasvavalle yksityiselle terveysbisnekselle ja sen läpimurrolle julkisrahoitteiseen terveydenhuoltoon

on selvää että kunnat eivät kykene ostamaan jokaiselle kodinhoitajalle työsuhdeautoa vaikeutetaan osaltaan siis tällä tavoin myös syrjäseudulla asuvien vanhusten elämän edellytyksiä

syyt ovat varmasti niin kotikutoisia kuin euroopasta ja myös yhdysvalloista tulleita

selonteko jättää väli suomen karjapolkujen varaan

nämä hallituksethan kurittivat kuntia valtionosuuksia karsimalla ja tahti jatkuu julmana

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi minun kotiseudultani kuopiosta sosiaali ja terveyshuollon kuntaosuuksia leikataan peruspalveluiden valtionosuuksia ensi vuoden alusta

demokratiassa opposition velvollisuus on olla rakentavasti kriittinen esittää oma vaihtoehtonsa ja hallituksen ei tule tätä kritiikkiä ohittaa olankohautuksella

henkilöliikennepalvelua eli vanhan kansan tuntemana joukkoliikennettä ollaan selonteossa ajamassa konkurssiin ainakin itä ja pohjois suomessa

mutta onneksi yhdistäviä näkemyksiä on enemmän kuin rikki repiviä ajatuksia

tälläkin tavoin hallitus kurittaa kuntia ja heikentää ihmisten yhdenvertaisuutta eri puolilla suomea

väärä tie on myös raideliikenteen tehostus sellaisilla yhteyksillä joilla on jo hyvin toimivat linja autoyhteydet ilman yhteiskunnan tukea esimerkkinä vaikkapa yhteys joensuun ja kuopion välillä

keinoista toki on ymmärrettävästi erilaisia näkemyksiä ja näitä erilaisia näkemyksiä on niin hallituksen sisällä kuin oppositionkin sisällä

arvoisa herra puhemies

suomelle näyttävät sen mukaan riittävän yhteydet turun kautta pietariin ja helsingistä junalautta tallinnaan ratayhteys tornioon ja maantieyhteys jyväskylän kautta sitten joskus kemiin ja vielä pohjoisemmaksikin

meillä ei ole varaa menettää nuorisoamme ja onnistuessaan yhteiskuntatakuu voisi olla esimerkki nuorisotyöttömyyden kanssa kamppailevalle euroopalle

näihin moottoritiehankkeisiin sitoutuminen vie kaikki käytössämme olevat liikennerahat jolloin itä ja pohjois suomen liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen käytännössä loppuvat

oikeastaan jos nuorisotyöttömyys ei hellitä euroopassa on siinä todellakin tikittävä aikapommi jonka seurauksia voi vain arvuutella

yhtä lailla työhön liittyen toinen huoli meille perussuomalaisille on ikääntyvien työntekijöiden asema kuten ryhmäpuheenvuorossamme edustaja lohela jo viittasi

ellei tämä onnistu on täysin katteetonta puhua mistään työurien pidentämisistä

mutta arvoisa puhemies tänään on tuotu myös esiin vahvuustekijöitä menestystekijöitä

meillä voi olla hyvinkin paljon nupuillaan uusia nokioita jotka tuovat vaurautta maahamme ja sitä kautta hyvinvointia ja mahdollisuuksia jatkaa oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamista

nyt tarvitaan rohkeutta että nämä nupuillaan olevat ajatukset saavat jalansijaa ja pääsevät lentoon

kesän aikana lainatakseni kansanedustaja rajamäkeä paateron palatsissakin on herätty siihen että harva alueella poliisipalvelut eivät pelaakaan toisin kuin oli palatsissa paperilla suunniteltu ja pääpoliisiasemien päälliköiden suilla vakuutettu

eikö liikkuvista poliisimiehistä vapautunutkaan sellaisia voimavaroja että harva alueen poliisipalvelut ja poliisin ennalta ehkäisevä säännöllinen näkyvyys tarpeellisella intensiivisyydellä olisi taattu

kovin merkillistä oli se että itse poliisikomentaja peräänkuulutti lähiö ja kyläpoliisien perustamista

se oliko ajatuksena herättää keskustelua siitä että eläkkeelle jääneet poliisimiehet voisivat vapaaehtoisesti tai pientä kulukorvausta vastaan hoitaa edelleen ympäristönsä poliisiasioita kuten esimerkiksi hoitaa ennalta ehkäisevää rikostiedustelua ja antaa neuvoja kyläläisille poliisiin liittyvissä lupa asioissa jäi minulle ainakin avoimeksi

on nimittäin niin että monella paikkakunnalla josta on poliisiasema lakkautettu mutta paikkakunnalle on jäänyt asumaan evp poliisi saadun tiedon mukaan tällainen eläkeläispoliisi saa jopa päivittäin yhteydenottoja sekä entisiltä virassa olevilta esimiehiltään ja työkavereiltaan että paikkakunnan siviileiltä jotka liittyvät johonkin poliisiasiaan

poliisin toimipaikkojen keskittämisen myötä olemme menettäneet kaksi mielestäni erittäin tärkeää suomalaisen poliisin toimenkuvaan liittyvää seikkaa

nimittäin ensiksi paikallisen rikostiedustelun ja sen ennalta ehkäisevän vaikutuksen ja toiseksi poliisin ja paikkakunnan asukkaiden välisen läheisen yhteistyön ja ystävyyden

kenttäpoliisit asuvat kaupungissa ja haluavat viettää vapaa aikansa kuten muutkin työtä tekevät irti työstä jotta jaksaisivat taas painia asiakkaidensa kanssa

tällä menolla poliisi irtautuu tavallisesta kansasta siten että poliisi koetaan enemmän vastustajaksi kuin puolustajaksi varsinkin kokeilevan nuorison keskuudessa

laajakaista laajenee harva alueelle kiihtyvällä vauhdilla

silti halutaan poliisit istumaan komisarioiden silmästä silmään käskynantotilaisuuksissa aamuisin kuten vanhoissa amerikkalaisissa elokuvissa

eikö alaiseen poliisimieheen luoteta

veneilyä kallavedellä s justiinalla harrastavana olen menneenä kesänä huomannut että kovin vähäistä oli venepoliisin näkyvyys

sopii kysyä avaako poliisijohto ensi kesänä keskustelua saaripoliisista

suomalainen koulutusjärjestelmä on ollut kansainvälinen menestystarina ja sitä on ihailtu eri puolilla maailmaa

suomella on edelleen kunnianhimoisia tavoitteita vuoteen kaksituhatta kakskymmentä